kunnilla on keskeinen rooli siinä ja pitäisi kuntien velvoitteita lisätä siinä miten saadaan liikutettua ihmisiä ja kyllä tämä on semmoinen jossa tarvitaan laajaa yhteistyötä

tätä ei yksin opetus ja kulttuuriministeriö tai liikuntapuoli pysty hoitamaan vaan tähän tarvitaan myös koulupuoli mukaan tähän tarvitaan sosiaali ja terveysministeriö tähän tarvitaan liikenne ja viestintäministeriö ja myös työ ja elinkeinoministeriö ja kaikkien näiden kanssa meillä on yhteistyötä

meillä on tämäntyyppisiä projekteja tämäntyyppisiä hankkeita joilla me yritämme saada meitä liikkumaan enemmän

oleellista olisi se että esimerkiksi entistä enemmän mentäisiin kävellen mentäisiin polkupyörillä töihin olisi tätä arkiliikuntaa ja se tietysti tekisi hyvää myös liikunta asioista vastaavalle ministerille

tietysti taiteen edistämiskeskus jakaa maakunnallisille maaseututapahtumille alueellisesti tukia ja sen lisäksi valtakunnallisesti merkittäviä festivaaleja tuetaan ministeriön suunnalta

toinen kysymys on se että ensi vuonna on tarkoitus eduskuntaan tuoda vos uudistus niin että kun teattereiden orkesterien museoiden valtionosuudet perustuvat ennen muuta henkilötyövuosiin niin tähän tulee tällainen kannustavuuskriteeri ja yksi kriteereistä on se miten lähtevät esimerkiksi teatterit ja orkesterit maakunnissa tekemään työtä myös muualla kuin siellä itse konserttisalissa tekemään konsertteja esimerkiksi päiväkodeissa vanhainkodeissa pienemmillä paikkakunnilla

tilannehan on se että jos on perheellinen opiskelija ei ole tämän asumislisän piirissä vaan siirtyy yleisen asumistuen piiriin ja tämä on järjestelmä josta pienituloiset opiskelijaperheet hyötyvät ja sitten todella opiskelijaperheille joissa on isommat tulot se on huonompi järjestelmä ja tästä erilaisia kehittämistyöryhmiä kun on ollut niin kukaan ei ole toistaiseksi pystynyt esittämään semmoista mallia joka olisi kaikille opiskelijaperheille hyvä

poliittiset nuorisojärjestöt ovat hyvin erilaisia

miten saada lapset ja nuoret lukemaan

tässä ministeri wallin on kysymys siitä oletteko te nokian ja suurten yritysten puolella vai oletteko te taiteilijoiden puolella jotka pienellä korvauksella tekevät työtä

itse pidän itseäni enemmänkin kulttuuri kuin urheilumiehenä mutta tietysti olisi hienoa jos urheilijatkin houkuttelisivat lukemaan mutta ennen muuta kirjastolaitos osaavat kirjastotyöntekijät osaavat opettajat kannustavat lukemaan ja sitten meillä on lukuinto kampanja jota me tuemme voimakkaasti

kysymys ei ole laittoman musiikin lataamisesta vaan siitä että samalla tavalla kuin c kaseteille aikaisemmin tallennettiin ihan laillisesti musiikkia tänä päivänä ne tallennetaan muistikorteille kovalevyille

tässä on vielä paljon tehtävää kaikkien päätösten osalta niin rakennepäätösten budjetin osalta kuin kaikkien muidenkin että tässä ei olla vielä päästy niin pitkälle mutta askeleita on otettu eteenpäin

komission päätös siitä että tuomioistuinmenettelystä luovuttiin avaa toivon mukaan mahdollisuuksia sille että tulevina vuosina saadaan veikkausvoittovarojen kehitys nousuun ja sitä kautta pystytään paremmin edunsaajia tukemaan

tämän päivän aikana käydyssä ydinvoimakeskustelussa vasemmisto on saanut kritiikkiä ehkä kahdesta asiasta ennen muuta

toinen on liittynyt työllisyyteen ja toinen siihen ollaanko tosissaan ilmastonmuutosta pysäyttämässä

juurikkalan jälkeen on hyvä ensin jatkaa tästä kysymyksestä siitä mikä tämän merkitys on kasvihuonekaasupäästöjen osalta ja ilmastonmuutoksen osalta

ensinnäkin täytyy todeta niin kuin jo aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin että ne jotka ovat kaikkein kiihkeimmin vastustaneet selkeitä toimia joilla hiilidioksidipäästöjä ja kasvihuonekaasupäästöjä leikataan kaikkein voimakkaimmin nyt puolustavat ydinvoimaa ilmastonmuutosnäkökulmasta

arvoisa puhemies

toinen iso kysymys on se että oli oikeastaan aika liikuttavaa kuunnella miten erityisesti kokoomuksen ja keskustan riveistä oltiin huolestuneita siitä että vasemmisto on unohtanut duunarit unohtanut työpaikat ei puolusta työläisiä

sitä samaa kosteasilmäistä duunareiden puolustamista olisi toivonut tänä keväänä aikaisemmin kun työntekijät ovat taistelleet työpaikkojensa puolesta

tässä työttömyystilanteessa on ollut työtaisteluja joissa on pyritty pitämään huolta siitä että ihmisiä ei irtisanota toisaalta siitä että työehtoja ei erittäin rajulla tavalla heikennetä

silloin ei salin oikealta laidalta löytynyt duunareille puolustajia edes ylivoimasta ollaan tekemässä keppihel

tosiasia on kuitenkin se että ydinvoima ennen muuta hyödyttää suuria yrityksiä ja niiden omistajia ei duunareita

tästä esimerkkinä on se kun on puhuttu paljon puunjalostusteollisuudesta ja miten tämä ydinvoimaesitys jonka hallitus teki oli selkeä viesti paperiteollisuuden suuntaan

tosiasiassa se millä me pärjäämme millä me puolustamme duunareita tulevaisuudessa on se että nostetaan suomessa jalostusastetta entistä pidemmälle menevää tuotekehittelyä sitä kautta luodaan töitä duunareille suomessa tulevaisuudessakin pidetään huolta siitä että suomi on kehityksen etujoukossa

se että me emme panosta pääomia kahteen uuteen ydinmyllyyn vaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen luo valtavan määrän työpaikkoja esimerkiksi metallipuolelle

kun me haluamme aidosti puolustaa työpaikkoja ei vain sanoissa yrittää sillä hyödyttää yrityksiä ja niiden omistajia me haluamme pitää kiinni siitä että työpaikkoja on tulevaisuudessakin ja ne syntyvät nimenomaan tuotekehittelyllä panostamalla uusiutuviin suorina työpaikkoina teollisuuteen mutta ennen muuta myös alueellisesti työllistävinä energiaratkaisuina

rakennusvaiheessa ydinvoima työllistää

niillä alueilla joiden pitäisi erityisesti keskustan näkökulmasta olla kiinnostavia paikallisesti maakunnallisesti tuotetusta energiasta syntyy pysyviä työpaikkoja

haluamme puolustaa sitä että teollista työtä on suomessa jatkossakin energiatuotannosta tulee työtä mutta sen pitää tulla kestävällä tavalla ja sen vuoksi ydinvoiman vastustaminen on nimenomaan duunarien puolustamista niiltä jotka ovat aidosti duunareiden puolella eivätkä vain silloin kun duunareita voidaan käyttää keppihevosena jotta edistetään ydinvoimaa ajavien yhtiöiden omistajien pankkitilin paksu

arvoisa puhemies

täällä eduskunnan suuressa salissa monesti puhutaan siitä kuinka paljon meillä on kuntapäät täjiä kuntavaikuttajia ja nyt opetusministeriön hallinnonalasta keskusteltaessa voi todeta että harvoin näin kirjaimellisesti ja tarkasti käsi kädessä käyvät opetuspuolen kunnallinen ja valtion tason päättäminen

alanko kahiluoto odotellessamme puheenvuoroa ehdimme käydä helsingin opetuslautakunnan kokouksessa jossa päätimme muun muassa lukiolaisten ulosmarssien ja vaikuttamistyön johdosta että heillä on oikeus viikon syyslomaan

eli se oli hieno esimerkki siitä että aktiiviset nuoret jotka toimivat nostavat esille omia asioitaan voivat myös vaikuttaa päätöksentekoon

minä toivon että se vaikuttaa jatkossa siihen miten helsingissä ja ylipäätänsä valtakunnallisesti nuoret kokevat että heillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä tullaan kuuntelemaan

ensinnäkin aivan kuten jo keskustelun alussa totesin olen pitänyt sitä hyvänä että opetusministeri sarkomaa on nostanut vahvasti esille luokkakoot

mutta toisaalta myös koska se ei ole korvamerkitty ja meillä ei ole lakisääteistä ohjausta se ei välttämättä vaikuta vaikuttaa ja pää on opetuksen opetusryhmien kokoon

on varmasti viisaita opetuslautakuntia niin kuin helsingissä jotka ovat panostaneet mutta sitten tiedämme että ensi vuonnakin on edessä esimerkiksi opettajien lomautuksia

toinen seikka jonka haluan nostaa esille on se että me puhumme aina maksuttomasta koulutuksesta aivan sieltä esiopetuksesta korkeimpiin tutkintoihin tohtorintutkintoihin asti ja se on tärkeätä

nimittäin toisella asteella sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa materiaalikustannukset kirjakustannukset ovat valtavan suuria erityisesti pienituloisille perheille

toivoisin että jossain vaiheessa tulevaisuudessa voisimme päästä siihen että myös toinen aste olisi aidosti maksuton ja kirjat eivät uusiutuisi niin nopeasti niitä pystyttäisiin kierrättämään ne voisivat tulla koulun puolelta

vasemmistoliiton budjettivaihtoehdossa tämä on tuotu esiin mutta nostan sen esiin nyt sen vuoksi että toivoisin että tästä jossain vaiheessa syntyy ihan aito keskustelu

sitten haluaisin todeta kun ed

kun meillä on yliopistot meillä on yliopistojen aluekeskukset niin pitää olla myös ammattikorkeakoulut tätä täydentämässä ja siihen pitää panostaa

on hienoa että tämä eduskunta on nostanut opintotuen tasoa ja on tärkeää se että nimenomaan opiskelijoiden painostuksesta

toinen tärkeä asia joka ei ole summana suuri mutta yksilön kannalta erittäin merkittävä josta pitää antaa kiitosta ministeri wallinille on se että tämä kytkentä puolison tuloihin poistui

lopuksi vielä totean että opintotuen lisäksi toinen kysymys on taiteilijoiden apurahojen taso ja määrä

siitä meillä on myös omat esityksemme

jatkossa on tarkoitus tehdä siihen tämmöisiä kannustavuuskriteereitä joilla kannustetaan tekemään monia näistä asioista joita täällä on nostettu esille

ja kyllä olen samaa mieltä siitä että myös pitää arvioida vos laitosten taiteellista arvoa ja toimintaa että se vastaa sitä mikä se on ollut silloin kun tälle listalle on noussut

kun meillä ei tarpeeksi ole henkilötyövuosia suhteessa niihin henkilötyövuosiin mitä näillä eri vos laitoksilla on niin siellä on vajautta jo nyt ja siellä on paljon sellaisia bubbling under jotka ovat sillä hilkulla että niiden pitäisi nousta näiden vos laitosten piiriin

etsivän nuorisotyön tehtävänä on nimenomaan se että pystytään ohjaamaan eteenpäin ja jos ei ole esimerkiksi työpajatoimintaa on hirveän vaikea ohjata niitä nuoria jotka etsitään

tämän kuntoutuspuolen josta edustaja juvonen kysyi tuntee paremmin ministeri risikko koska se on taas ministeri risikon alaisuudessa

on hyvä että näin laajassa maassa suosittua talviurheilua on ympäri suomea mutta totta kai on niin että lahti on se jossa suuria kisoja ennen muuta järjestetään mutta on meillä esimerkiksi korpilahdelle ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut tulossa niin että kyllä me tarvitsemme suorituspaikkoja muuallakin kuin vain lahdessa

koululiikunnassa jota tullaan tulevaisuudessa tuntijakouudistuksessa lisäämään pitäisi olla nimenomaan se lähtökohta että kokeillaan ja jokainen löytäisi sen oman lajin

sitten kun ollaan vähän korkeammalla tasolla niin esimerkiksi urheiluakatemiatoiminnassa yksi ajatus on se että siinäkin voidaan miettiä että joku voisi toisessa lajissa nousta todennäköisemmin huipulle

arvoisa puhemies

tämä on sellainen asia jota kun kierrän ympäri suomea yritän painottaa kuntapäättäjille että tästä pitää huolehtia jos haluaa että kunta on elinvoimainen

näinä surullisina hetkinä jolloin suomi taistelusta huolimatta ei onnistunut kääntämään ottelua lyhyesti ammattikorkeakoululaista totean että siinä on yksi aivan ratkaisevan ongelmallinen kysymys kuten yliopistolaissakin

kun paljon vos järjestelmää kritisoidaan niin pitää muistaa että se nimenomaan mahdollistaa että meillä on ammattimaista kulttuuria maakunnissa ympäri suomea

nimittäin myös ammattikorkealakiin ollaan tuomassa maksullisia tutkintoja eli ollaan yhdeltä osin murentamassa tätä peruskiveä maksuttomuutta

au viinistä torniainen ja lindström ainakin kysyivät kotkaniemen osalta

kansainväliset esimerkit osoittavat että maksuttomuusperiaatteesta luopuminen ja lukukausimaksujen tuominen merkitsee joko sitä kuten tanskassa että ulkomaisten opiskelijoiden määrä vähenee tai sitä mikä monissa maissa esimerkiksi australiassa on ollut seurauksena

eli kun nämä niin sanotut myyntihinnat paljon pyörivät lehdissä niin ne eivät olleet myyntihintoja vaan pyrittiin arvioimaan tämä vuokrataso ja oli äärimmäisen tärkeätä että ne erotettiin omalle momentilleen jotta ne eivät syö käyttökustannuksia

tähän on luvattu rakentaa stipendijärjestelmä vähävaraisille opiskelijoille jotka tulevat eu ja eta maiden ulkopuolelta

ajatus on se että senaatti kiinteistöillä on parempi kyky pitää huolta näistä rakennuksista kuin museovirastolla koska niillä on vahvempi tase

vasemmistoliitto pitää keskeisenä meidän koulutuksemme tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta sitä että kaikki opinnot esiopetuksesta korkeimpiin tutkintoihin ovat maksuttomia

yksi ovat nämä kustannukset mutta toinen on se nimenomaan onko meillä liian kilpailuhenkistä sitten siinä ratkaisevassa teini iän vaiheessa kun muutkin asiat alkavat kiinnostaa

tämä on asia jonka minä olen tuonut lajiliitoille esille että tähän pitää puuttua että pitää olla myös tämmöinen ei niin kilpailullistavoitteinen mahdollisuus harrastaa

ehkä minua parempi asiantuntija on suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja mixu paatelainen joka on sanonut että suomessa liian aikaisin pakotetaan valitsemaan se yksi laji

arvoisa puhemies

vielä haluaisin painottaa kahta asiaa jotka äskeisessä puheenvuorossa jäivät sivuun

ensinnäkin pitää todeta että siitä huolimatta että hallitus ryhtyisi niihin toimiin joita vasemmistoliitto on ehdottanut ja esittänyt ja vaatinut eli selvään elvytykseen jolla estetään lama ja massatyöttömyys on silti näköpiirissä se että me tarvitsemme jatkossa entistä enemmän myös nuorten lisäksi jo ammatissa olevien työelämässä olevien kouluttamista ja sen vuoksi siihen pitäisi panostaa enemmän

hallituksen kirjaukset työelämässä jo olevien uudelleenkouluttamiseen ja ammattitaidon uusimiseen ovat hyviä mutta toistaiseksi määrärahat eivät ole olleet riittäviä ja tähän pitäisi panostaa enemmän

siitä pitäisi miesten ottaa mallia nousta euroopan huipulle